millaisen viestin asiasta vastaava ministeri antaa maataloushallinnolle ja suomalaisille viljelijöille tämän viimeisen kylvöpäivän käytännön toteutuksesta

arvoisa puhemies

on erittäin hienoa että tämä perustulokokeilu joka sipilän hallitusohjelmaan kirjattiin pitkäaikaisena tavoitteena on nyt nytkähtänyt vauhtiin tuon esiselvityksen verran

uskon että tässä salissa vallitsee aikamoinen yksituumaisuus siitä että sosiaaliturvamme on nykyisellään yksi suuri pykälien viidakko ja se ei kannusta tarpeeksi työntekoon

arvoisa puhemies

ei tee tiukkaa myöntää että ovathan tämä ja kaikki muutkin varhaiskasvatukseen kohdistuvat hallituksen säästöpäätökset poikkeuksellisen vaikeita

siksi haluankin korostaa ja kiittää opetusministeriä ja ministeriötä että vaikea asia on valmisteltu nyt huolella ja monet ne julkisuudessakin esillä olleet ongelmakohdat koskien sitä päiväkodin arkea ja päiväkodin ammattilaisten työtä on pyritty parhaalla mahdollisella tavalla ottamaan huomioon

siinä niin ikään kelan johdolla tehdyssä selvityksessä arvioidaan nyt ehdotuksia siihen ketkä voisivat kuulua tämän kokeilun piiriin ja tehdään esityksiä otannasta joka olisi laajempi ja erilaisiin väestöryhmiin ja alueisiin kohdistuva

keskustalaiset kansanedustajat halusivat jättää hallitukselle välikysymyksen mielessään vahva huoli perheiden oikeudesta valita itse arkeensa parhaiten sopiva lastenhoitomuoto

arvoisa puhemies

asiasta vastaavalle ministerille laajennan kysymystä koskien tätä lähestyvää lomakautta

suomalaiset ovat tunnettua mökkikansaa ja yhä useampi viettää kesälomapaikassaan itse asiassa paljon pidemmänkin ajan kuin nyt alkavan kesäkauden

ja toivoisin että kävisimme vielä perusteellisemmin läpi ja ministeri ehkä avaisi sitä miten paljon voisimme satsata enemmän siihen palveluohjaukseen jota perheet saavat siinä kohdin kun päätyvät päivähoitopaikkaa lapselle hakemaan että pohtisimme ja pysähtyisimme siihen kohtaan

emme kerta kaikkiaan hyväksy hallituksen ajatusta siitä että tunnustettu työurien pidentämisen paine kohdistetaan kärjekkäimmin pienten lasten vanhempiin

arvoisa puhemies

mitä tarpeita perheellä oikeastaan juuri nyt on

lisäksi haluan puhemies korostaa että kyllä minulla väistämättä tässä tilanteessa on oltava luotto nyt päiväkotien henkilöstöön ja kunnan päättäjiin että he katsovat miten tämä laki käytännössä arjessa toteutetaan

onko todellakin niin että kun eläkeikäpäätös ja muut työurakysymykset jumittavat poliittisissa vallihaudoissa hallitus ajattelee pienten lasten vanhempien ratkaisevan tämänkin huolen

kun nyt jollain tavalla kuitenkin varmasti olitte mukana tämän ratkaisun syntymisessä niin kun saatiin työmarkkinajärjestöt hyvässä sovussa saman pöydän ääreen niin voisitteko hiukan valottaa sitä keskustelua mitä käytiin meidän eläkejärjestelmämme kestävyydestä työurien pidentämisestä eläkeiän mahdollisesta nostosta ja kaikesta siitä mikä takaa että tämä järjestelmä kestää pidempään kuin tämän raamisopimuskauden yli

arvoisa puhemies

keskusta ilmoitti jo ennen eduskuntavaaleja että tunnustetuista vaikeista talousajoista huolimatta me emme tule leikkaamaan perheiden tuista ja palveluista

on ilo huomata täällä hallituspuolueiden edustajien useammissakin puheenvuoroissa heidän tiivis tukensa tälle yths kokeilun laajentamiselle ja sen pysyväksi tekemiselle

arvoisa hallitus kiistattomat faktat osoittavat että sinipunavoima vallassa on aina tarkoittanut vieteriukon lailla esiin pongahtanutta pyrkimystä rajoittaa perheiden tukijärjestelmää

nyt nimittäin todella on niin että valtioneuvostolta kaivataan kantaa siitä mitä tälle positiivisia vaikutuksia arvioissa saaneelle kokeilulle tullaan tekemään

arvoisa puhemies

uutisista olemme saaneet lukea että peruskoulun tuntijakouudistus on jäänyt vähän jumittamaan hallinnon portaisiin

olisin halunnut tässä yhteydessä tiedustella minusta kysyjän aihe liittyy oleellisesti myös siihen kun tuntijakouudistuksessa linjataan valinnaisaineiden määrää ja nyt tiedämme koulujen suuren eron suhteessa siihen kuinka paljon oppitunteja kyetään oppilaille tarjoamaan mikä on tämän tuntijakouudistuksen etenemisen tilanne

ne vaihtoehdot ovat että kokeilu saa jatkoa ja toinen vaihtoehto jota tietysti pidän kannatettavimpana on se että tämä kyettäisiin laajentamaan koskemaan koko ammattikorkeakoulujärjestelmää

te totesitte äsken että nyt ei ollut tarvetta vielä antaa lisärahaa nuorisotyöttömyyden hoitoon ja yhteiskuntatakuun todelliselle onnistumiselle mutta esitän kolme konkreettista näkökulmaa ja toivoisin että voisitte hallituksessa pohtia olisiko näissä joitakin eväitä nuorisotyöttömyyden hoitoon

kysymys on opiskelijoiden välisestä yhdenvertaisuudesta

ihmettelen ja hämmästelen miksi asiasta vastaavat ministerit eivät ole esittäneet näkemyksiään siitä mitä kokeilulle tullaan jatkossa tekemään

lisäksi me voisimme harjoittaa tulevaisuuskutsuntoja laajennettuja asevelvollisuuskutsuntoja niin tytöille kuin pojille joissa tavattaisiin niin terveystarkastuksen kuin opinto ohjauksenkin merkeissä

aiotte leikata asuntolainan korkovähennysoikeutta olette korottaneet liikkumisen verotusta olette leikanneet harrastusmahdollisuuksia muun muassa karsimalla menoja vapaasta sivistystyöstä olette leikanneet kuntien tukea toteuttaa päivähoitoa koulutusta ja terveyspalveluita olette heikentäneet kotitalousvähennystä ette korjaa homekouluja päiväkoteja tai terveysasemia

ja kaiken huipuksi

ensinnäkin haluaisin todeta edustaja katajalle että olen kyllä hyvin hämmästynyt suhtautumisestanne luottamushenkilöihin kuntatasolla jos syytätte heitä suoranaisesti tästä kuntien velkaantumiskehityksestä huonosta hallinnosta

pakosta ei puhuta

miten suhtaudutte uudistuksen yhteydessä kuntien työntekijöihin ja heidän työpaikkojensa turvaamiseen siis niihin kuntalaisiin jotka saavat palkkansa kunnilta tai kuntayhtymiltä

miten heidän työpaikoilleen käy tämän uudistuksen myötä

tämä käsittelyssä oleva lakiehdotus sisältää monia pieniä ja oikeastaan suurempia periaatteellisiakin muutoksia liittyen työllisyyteen ja työelämän kannustavuuteen

näistä merkittävin ja uskon että siitä koko eduskunta lähtökohtaisesti on samaa mieltä on työmarkkinatuen tarveharkinnan poisto puolison tulojen osalta

on syytä mainita että tämä on asia jonka hallitus nyt otti budjettiin ja asialistalleen sama asia jonka keskusta nosti esiin jo vuosi sitten budjettiehdotuksessaan

mitä tulee tähän lakiehdotuksen kokonaisuuteen me keskustassa olemme halunneet tarkastella kriittisin silmin tässä esitettyä työllistämiskokeilua

minä näen että yksi keskeinen osa että tämä saatiin nyt valmiiksi on myös iso luottamuskysymys että tulevilla sukupolvilla niillä jotka ovat astumassa tai juuri astuneet työelämään on mahdollisuus tehdä työtä sillä samalla olettamalla ja luottamuksella millä edeltävillä sukupolvilla on ollut mahdollista tehdä siis sillä ajatuksella että kun teen työni ja jaksan työssä eläkeikä minua odottaa

tämä on erittäin ansiokas raportti joka on nyt tehty ja toivoa sopii että se muuttuu konkreettisiksi lainsäädäntöehdotuksiksi mahdollisimman nopeasti todellakin kuten ministeri totesi tämän vaalikauden aikana

työ tuo jokaiselle meistä elämään erityisen merkityksellisyyden kokemuksen itsensä kehittämisestä ja tunteen yhteisöön kuulumisesta

me ensinnäkin pidämme tärkeänä että hallitus tekee kaikkensa sen eteen että työelämään pääsy helpottuisi

tämän järjestelmän kestävyys tulevien sukupolvien oikeudenmukaisuuden nimissä niin kuin ministeri mäntyläkin esittelypuheenvuorossaan totesi on tosi arvokas asia

me haluamme myöskin että työn vastaanottaminen ja sosiaaliturvan yhteensovittaminen on jatkossa entistä helpompaa

siksi haluan todeta että kun täällä on kiitelty tätä prosessia ja ilomielin niihin kiitoksiin yhdyn niin totean että kuitenkin se hetki jolloin tämä saatiin eduskuntaan alkaa olla viimeisiä hetkiä jolloin tämän uudistuksen piti tulla kun on sellainen onnellinen asia käsissämme että eliniänodote suomessa onneksi pitenee jatkuvasti mikä on edellisten sukupolvien hyvän yhteiskuntapolitiikan ansiota

tuossa samaisessa valviran selvityksessä jonka vastaanottajamäärä oli poikkeuksellisen suuri henkilöstön joukosta oma huomioni kiinnittyi siihen että kaltoinkohtelun kohteiden lisäksi oli selvitetty kaltoinkohtelun tekijää ja noin puolet osoittautui henkilöstölähtöiseksi ja puolet toisten potilaiden tai omaisten tekemäksi

arvoisa puhemies

ensinnäkin on todettava että juuri tänään työelämä ja tasa arvovaliokunta kuntaliitossa vierailleissaan kuuli että kunnat jotka jatkossa siis toteuttavat pitkäaikaistyöttömien työllistämistä tämän kokeilun myötä ovat suhtautuneet tähän erittäin myönteisesti ja innostuneesti ja kuntaliitonkin yllätykseksi näitä hakemuksia kunnilta tuli paljon enemmän kuin osattiin odottaa

minusta siksi ministerin ensimmäisen puheenvuoron viesti siitä että kysymys on siis nykylain noudattamatta jättämisestä ja toisaalta ihmisarvoisesta kohtelusta toinen toisillemme on yksi ulottuvuus joka tässä selvityksessä on syytä ottaa huomioon

tai voisi kertoa tarinan siitä syvään työuupumukseen sairastuneesta yksineläjästä joka haluaisi kuntoutua vähitellen takaisin työelämään mutta byrokratiaviidakko osittaisen työkyvyn ja sosiaaliturvan yhdistämisen välillä tuntuu mahdottomalta

mutta haluaisin tiedustella ministeriltä voisiko esimerkiksi tässä vanhusten ja ikäihmisten kotihoidon ja hyvän hoidon kärkihankkeessa yksi tavoite olla tämän paremman ohjeistuksen laatiminen henkilöstölle tämän kaltoinkohtelutilanteen kohtaamisissa

tästä seuraa tietysti se asia että miten jatkossa voimme arvioida pitkäaikaistyöttömien yhdenvertaisuutta kun maahan muodostuu kokeilu jonka piirissä on suurin osa suurimmista kaupungeista paljon pieniä kuntia ja sitä myöten nyt jo yli puolet pitkäaikaistyöttömistä suomalaisista

tai voisi kertoa siitä syrjäytyneestä nuoresta jonka kotikaupungissa etsivän nuorisotyön määrärahoista leikattiin eikä kellään ollut aikaa paneutua hänen asioihinsa ensimmäisen palkkatuetun työpätkän jälkeen

äskeinen sinänsä mielenkiintoinen debatti vei keskustelun osaltaan siinä mielessä sivuraiteelle että jäi turhan vähälle huomiolle puhe siitä että meillä on vahva näkemysero keskustan ja hallituspuolueiden välillä siitä ketkä ovat tässä maassa kaikkein köyhimpiä kehen resurssit tulisi nyt kohdistaa ja mitä perusturva tarkoittaa

katsomme että tällaisiin tilanteisiin toimivampi tukiratkaisu ja yhteiskunnallisesti tärkeä keskustelunaihe työllisyyden parantamiseksi voisi olla myös työttömyyskorvauksen suojaosajärjestelmän palauttaminen

uutta työtä etsiessään nainen törmäsi kotikunnassaan te toimiston karsittuihin palveluihin ja jatkuvaan kehotukseen hoitaa työkkärihommat netissä itsekseen

tiedämme että valtakunnallinen työttömien yhdistys suhtautuu tähän myös hyvin myönteisesti ja viime hallituskaudella tällainen suojaosa muodostettiin poikkeuksellisesti vapaapalokuntalaisten työttömien osalta

tai sitten voisi kertoa siitä pienyrittäjästä joka mieluusti ottaisi tilausten kasaantuessa työhönsä apuvoimaa mutta pitää ensimmäisen työntekijän palkkaamista niin kalliina ja riskialttiina että uuvuttaa mieluummin itsensä itsekseen

se tarkoittaa myös muita heikommassa asemassa olevien tukemista niiden joille viime hallituskaudella tehtiin merkittävä parannus

arvoisa puhemies

siksi tekeekin mieleni kysyä kokoomuslaisilta jotka olivat viime hallituskaudella tukemassa keskustan linjausta siitä että tuemme alimpia äitiys isyys vanhempain ja sairauspäivärahoja muun muassa takuueläkettä ennen muuta näinkö sitten näkemys vaihtui kuitenkin hallituspohjassa siitä kenen asiaa eritoten haluatte ajaa ja menitte mukaan esitykseen jossa parannetaan vain työttömien asemaa

hyvä hallitus

jo nyt tiedämme että eri puolilla suomea te toimistot ovat ylikuormitettuja ja tämä byrokraattinen malli jossa työtön käy nyt useammalla luukulla ei ainakaan tätä työmäärää vähennä